takuueläke on jatkoa hallituksen laajalla rintamalla harjoittamalle oikeudenmukaiselle sosiaalipolitiikalle ja se on mielestäni jaloin näistä pääministeri vanhasen hallituskaudella tehdyistä perusturvan kehittämistoimenpiteistä

takuueläkeuudistus parantaa etenkin pienituloisten naisten asemaa sillä arviolta kaksi kolmesta takuueläkkeen saajasta tulee olemaan naisia

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään että takuueläke turvaa toimeentulon nykyistä paremmin erityisesti lapsuudesta saakka sairaille tai vammaisille tai nuorena vammautuneille jotka joutuvat elämään pitkään vähimmäismääräisen eläkkeen varassa

koulupudokkaiden ohjaaminen opiskelu ja työelämään vaatii erikseen kohdistettuja räätälöityjä täsmätoimenpiteitä

kuten mietinnössä todetaan takuueläkkeistä tulee tiedottaa tehokkaasti jotta takuueläkkeeseen oikeutetut osaisivat tätä uutta etuutta hakea

esitän tässä puheenvuorossani eräitä suhteellisen yleisiä näkökohtia ja palaan sitten tuohon verotukseen toisessa puheenvuorossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskusta pitää tärkeänä että kotitalousjärjestöjen rahoituksessa noudatetaan tasapuolisuutta sillä kaikki nämä järjestöt tekevät erittäin tärkeää työtä kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on ehtinyt todeta että kunnilta ei voi vaatia lopullisia yhdistymisselvityksiä ennen kuin niillä on tiedossa sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistapa

suomen yrittäjien toistuvasti vaatimaa yrittäjävähennystä ei nyt keskustelussa olevasta julkisen talouden suunnitelmasta löydy

tähän saakka näiden marttajärjestöjen rahoitusta ja maa ja kotitalousnaisten järjestön rahoitusta on kehitetty yhtä jalkaa

pääministeripuolueeksikin kutsutun kokoomuksen hallituskaudella maamme kokonaistuotanto on laskenut julkinen velka kasvanut kokonaisveroaste noussut sietämättömän korkeaksi ja työttömyys pahentunut ennennäkemättömällä tavalla

arvoisa puhemies

maaseudun neuvontajärjestöiltä leikataan määrärahaa likimain kolmanneksella vaikka täällä eduskunnassa tehtiinkin pieni lisäys proagrialle

hallitus kohdistaa lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin vaikka kaikki aiemmatkaan leikkaukset eivät ole vielä tulleet voimaan eikä niiden vaikutuksia siis ole ehditty nähdä

kohtuuttomasti menettää eritoten puutarha alan valtakunnallinen erityisneuvonta jonka tietopääoma on alan kehittämiseksi ehdottoman välttämätöntä

ripeää on ollut ainoastaan julkisen velan kasvu

ennätyssuurilla leikkauksilla hallitus heikentää kuntien mahdollisuutta hoitaa perustehtäväänsä eli tuottaa kuntalaisille lailla taatut peruspalvelut

uusien työvälineiden ja tietokantojen kehittäminen puutarhayritysten erityistarpeisiin edellyttää riittäviä ja vakaita resursseja

valtiontalouden velan kääntäminen laskuun kehyskauden loppuun mennessä vaikuttaa kovin optimistiselta tilanteessa jossa sanottavaa talouskasvua ei ole näköpiirissä ainakaan lähivuosina

päinvastoin kuntaliitokset heikentäisivät kuntien toiminnallista tehokkuutta lähipalvelujen saatavuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että jatkossa puutarhaelinkeinoa kohdeltaisiin paremmin niin että tästä erityisneuvonnasta voitaisiin valtakunnallisesti pitää huolta

arvoisa puhemies

tilanteeseen on saatava muutos

teollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava

taloudellisen tilanteen epävarmuus ja maatalouden huonontunut kannattavuus ovat näkyneet maatilatalouden kehittämisrahasto makeran myönnettyjen investointitukien kappalemäärässä

hallitus on toimenpiteillään itse murentanut yhteiskuntatakuun toteutumista leikkaamalla koulutuspaikoista ja jäädyttämällä opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksit

eurobondien tullessa asiansa asiallisesti hoitaneet eurovaltiot menettäisivät käytännössä viimeisenkin vääntömahdollisuutensa suhteessa etelä euroopan ongelmamaihin

taloudellisesti epävarmoina aikoina tulisi koulutukseen ja osaamiseen ohjata lisää resursseja eikä kuten hallitus tekee leikata sivistyssektorilta

makeran merkitys rahoituskanavana uhkaa pienentyä merkittävästi tämän eduskuntakauden lopulla ellei valtio pikaisesti ainakin lähimmän parin vuoden aikana siirrä budjetin kautta lisää varoja makeraan

hallitusohjelmassa luvataan kauniisti selvittää yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä mutta selkeät toimenpiteet yrittäjyyteen kannustamiseksi puuttuvat

arvoisa puhemies

suomeen tarvitaan kipeästi uusia työpaikkoja

hallitusohjelmaan ei esimerkiksi tullut mainintaa suomen yrittäjien ajamasta ja keskustan kannattamasta henkilöyhtiöille elinkeinonharjoittajille ja maa ja metsätalouden harjoittajille suunnattavasta yrittäjävähennyksestä

jos lopputulos on euroalueen yhteisvastuu liittovaltiona täytenä talousunionina tai jollain muulla nimikkeellä tilanne ei taloudellisesti juurikaan muutu nykyisestä tilanteesta

se tulonsiirroiksi muuttuva maksuliike jota nyt hoidetaan erilaisilla tukipaketeilla vakausmekanismeilla ja hätäkassoilla siirtyisi liittovaltiossa hoidettavaksi sanoisinko normaalina aluepolitiikkana yhteisestä budjetista

yksityisen sektorin kokoa tulee kasvattaa

uusia yrittäjiä tarvitaan kymmeniätuhansia lisää

hallituksen ja eduskunnan kesken olisi käynnistettävä perustuslaillinen siis valtiosääntöoikeudellinen keskustelu siitä onko suomi ajautumassa taloudellis hallinnollisin päätöksin tosiasiassa euroopan yhdysvaltain osavaltioksi

arvoisa puhemies

brittiläinen talouslehti financial times piti äskettäisessä analyysissään suomea taloudeltaan euroalueen vahvimpana valtiona

olisin ilahtunut jos kuulisimme pääministeri jyrki kataisen ilmoituksen jossa hän toteaisi suomen harkinneen tilannettaan huolellisesti ja päättäneen irrottautua eurosta isänmaan edun nimissä

arvoisa puhemies

valtion budjetit ovat koko euroalueella alijäämäisiä velkavetoisia korkotaso on alhainen yritysverotusta on alennettu mutta tämä valtion taseen tehokkaampi käyttö on vielä kokeilematta

suomi tietenkin kantaisi tähänastiset varsin mittavat juridisesti sitovat taloudelliset vastuunsa joissa niissäkin on riittävästi tekemistä

arvoisa puhemies

laadukkaan vanhustenhuollon takaaminen on hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita

esimerkiksi biotalous pysyy hallituksen painopistealueena mutta konkreettiset toimenpiteet biotaloushankkeiden vauhdittamiseksi puuttuvat tyystin hallitusohjelmasta

pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen tavoitteena on ikäihmisten aseman ja palvelujen kehittäminen vanhustenhuollon laatusuosituksia parantamalla

samaa linjaa jatkaa kirjaus jonka mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä erillisessä lämmön tuotannossa etsitään ratkaisuja kotimaisten polttoaineiden hakkeen ja turpeen kilpailukyvyn turvaamiseksi suhteessa kivihiileen

laatusuositusten linjausten mukaisesti vanhustenhuollossa on kohdistettava huomiota ikäihmisten toimintakyvyn lisäämiseen ja turvattava laadukkaiden hoitopalvelujen saatavuus

yritystason kilpailukyvyn kohtuullisen edullinen kehitys on kuitenkin johtanut kauppataseen kumulatiiviseen ylijäämään euroalueen sisällä koko euroaika huomioon ottaen

sosiaalitoimen ja terveystoimen välistä yhteistyötä tulee tiivistää ja byrokratiaa vähentää

eurosta irtaantumisen jälkeen riittää että suomi jatkaa harjoittamaansa vastuullista meno ja velkaantumispolitiikkaa ruotsin tapaan

laadukkaan vanhustenhuollon perusteena tulee olla hoidon tarpeen arviointi niin että oikea hoito annettaisiin oikeassa paikassa

uusiutuvien kotimaisten energialähteiden täysimääräinen hyödyntäminen luo edellytyksiä kasvaville liiketoimintamahdollisuuksille ja sitä kautta uusille työpaikoille

arvoisa puhemies

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ikäihmisten palvelujen laatua koskevan tutkimuksen viime viikolla julkaistujen ennakkotietojen mukaan vanhusten laitoshoito on parantunut viimeisten kymmenen vuoden aikana

myös psykoosilääkkeiden ja unilääkkeiden käyttö on tutkimuksen mukaan vähentynyt

ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia pohtineen ikäneuvo työryhmän mukaan on olennaista kohdistaa lisäresursseja ikääntyneiden neuvontapalveluihin ja kotikäynteihin

hemmilän tämäkin lakialoite on erittäin hyvä

työryhmä ehdottaa että maksuttomat kotikäynnit otettaisiin käyttöön kaikissa kunnissa siten että ne olisivat osa ikääntyville tarjottavien sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuutta

tuosta vesiliikennejuopumuksen rikostunnusmerkistön täyttymisen rajastakin hallituksen pitäisi antaa mielellään varsin pian esitys niin että voisimme käsitellä sen jo ehkä tässä eduskunnassa

arvoisa puhemies

kotihoidon vahvistamisen lisäksi vanhasen toisen hallituksen ikääntyneiden aseman parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin kuuluu omaishoidon kehittäminen

arvoisa puhemies

kunnat ovat talouden taantuman johdosta tiukoilla mutta kuntien kiristynyt taloustilanne ei saa vaikuttaa vanhustenhuollon palveluiden saatavuuteen eikä laatuun

uusiutuvat energiamuodot ja ydinvoima ovat energiansäästön ohella olennaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

uusiutuvan energian osuus suomen energiankulutuksesta riippuu olennaisesti mahdollisuudesta hyödyntää metsäteollisuuden prosessien sivutuotteita energiantuotannossa

kyseiset sivutuotteet hyödynnetään jo nykyisin jokseenkin tarkoin

tärkeintä on että ikääntyneiden terveydenhuollosta ei tingitä

teknologian kehittäminen voi antaa kuitenkin lisäysmahdollisuuksia

metsänhoidossa ja puunkorjuussa syntyy runsaasti harvennus ja muuta puuainesta joka ei kelpaa puunjalostuksen raaka aineeksi

teollisuuskäyttöön kelpaamattoman metsätähteen hyödyntämiseen metsähakkeena energiantuotannossa on panostettu viime vuosina voimakkaasti

arvoisa puhemies